ja kuten edustaja lindström kysyi

mielestäni heillä oli kyllä näyttö

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tullut esille että erityisen tehokkaita ratkaisuja saadaan yhdistämällä useamman uusiutuvan energianlähteen tuotto

talousvaliokunta lisäsi lukemaani tekstiin pienvesivoiman opposition ehdotuksesta ja lähes yksimielisesti

muun muassa energiateollisuuden teettämän tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä haluaisi enemmän tuuli ja aurinkoenergiaa joten lähienergialle on kysyntää

kyllä tästä selonteosta löytyy selkeitäkin tavoitteita joita pitäisi ryhtyä toteuttamaan vaikka heti

kaikesta huolimatta kuitenkin perussuomalaiset ovat jättäneet vastalauseen koskien lähinnä turvetuotannon rajoittamista ja bioenergian käyttöön liittyviä asioita

lähtekää vaikka karsimaan yritystoimintaa tarpeettomasti kahlitsevaa säätelyä kuten selonteossa mainitaan ja kuten täällä edustaja tiilikainenkin jo toi esille

arvoisa puhemies

asiakkailta keräämänsä arvonlisäveron lisäksi yritykset suorittavat ennakonpidätykset työntekijöidensä palkoista maksavat sosiaaliturvamaksua ja huolehtivat työntekijöiden pakollisista vakuutuksista

arvoisa puhemies

siltä pohjalta

ainut selonteossa mainittu negatiivinen seikka on oecdn antama kriittinen palaute jossa järjestö kehotti suomea keskittämään kehityspolitiikkansa täsmentämään sen tavoitteita sekä asettamaan tavoitteille selkeät mittarit

samoin oecd suositteli että suomen tulee sovittaa eri politiikka alojaan johdonmukaisemmin yhteen kehityksen tukemiseksi

ilmastonmuutoksen torjunnassa tilanne on sama

merkittävä ongelma on myös kaupan alan työntekijöihin kohdistunut väkivalta ja uhkausrikokset jotka tapahtuvat pääosin yhden tai kahden työntekijän yrityksissä ilta aikaan

saman kyselyn mukaan laajentuneet aukioloajat eivät ole juurikaan tuoneet lisää kokoaikatyötä vaan lisätunnit ovat jakautuneet useamman työntekijän kesken

tämä on mahdollista isojen ketjujen myymälöissä joilla on varaa palkata lisää väkeä ja jakaa töitä jo töissä olevan henkilöstön kesken

pienempien myymälöiden osalta tämä ei ole tietenkään mahdollista vaan monessa tapauksessa lisätunnit revitään yrittäjän selkänahasta

palataanpa vielä suomen kehitysapuun

kun tarkastellaan aukioloaikojen muuttumisen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen voidaan todeta että tässäkin tapauksessa pelataan suurempien ehdoilla

siirtyvällä määrärahalla tarkoitetaan kehitysapuun suunnattuja käyttämättömiä varoja

valtiontalouden tarkastusviraston laskelmien mukaan summa lisää suomen lainanhoitokuluja miljoonilla koska kehitysapua rahoitetaan velkarahalla

arvoisa puhemies

määrärahoja olisi mahdollista pienentää joksikin aikaa niin saataisiin syötyä vanhat siirtyneet erät pois on todennut vtvn johtava tuloksellisuustarkastaja lindman

selonteon perusteella voidaan sanoa että laki on laadittu mittatilaustyönä suurille päivittäistavaraketjuille jotka hallitsevat markkinoita

uuden mallin yhtenä johtoajatuksena on se että vastuun kehitysavun rahoittamisesta ottavat ensisijaisesti yksittäiset kansalaiset eikä suomen valtio

arvoisa puhemies

selonteon otsikko kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä herättää väkisinkin miettimään suomen taloudellista tilannetta

kaiken kaikkiaan aukioloaikojen laajentamisessa ovat vastakkain kuluttajan ostomahdollisuuksien lisääntyminen ja kaupan alan työntekijöiden ja yrittäjien jaksaminen

olisiko viimein tullut aika tunnustaa tosiasiat ja suunnata kohti reilumpaa suomea ilman

perustyöt haapanen

arvoisa puhemies

pääministerin vastauksessa tähän välikysymykseen siinä isi siinä on se oli kyllä korjaustoimenpiteitä mutta pk sektori mielestäni jäi vähän vähemmälle

näille yrittäjille kuten avoimille yhtiöille kommandiittiyhtiöille toiminimille ja maatalousyrittäjille niille jotka täyttävät yrittämisen statuksen pitäisi antaa samanlainen helpotus kuin minkä saivat muun muassa osakeyhtiöt yhtiöverouudistuksessa

miksi ette näe näitä mahdollisuuksia yhtenä keinona korjata tilannetta koska pk sektorilla olisi sitä potentiaalia mahdollisuutta työpaikkojen lisäämiseksi

ensimmäisessä käsittelyssä tuli jo kerrottua laajemmin kuinka suomi on taas ihan itse asettamassa rajoituksia itselleen suomalaiselle teollisuudelle ja suomalaisille työpaikoille

lopuksi tähän on todettava pari tosiasiaa tämän hallituksen toimista

nyt esittelen tässä sitten nämä perustelut sille minkä takia on jätetty tähän mietintöön vastalause

hallituksen esityksen tarkoituksena on säätää ilmastolaki minkä tarkoituksena on luoda johdonmukainen sekä pitkäjänteinen pohja ilmastopolitiikan suunnittelemiseen sekä sen toteuttamiseen hyvin avoimella sekä ennakoitavalla tavalla

samaan aikaan kun taakkaa lisätään edellä mainituilla velvoitteilla leikataan valtionosuuksia jotta valtion budjetti olisi tasapainossa

eikö tämä jo kerro sen ettei tämän hallituksen ajama politiikka anna mahdollisuutta kohta tuottaa minkäänlaisia palveluita kunnissa eli ei ole kohta kenelläkään minkäänlaista kotikuntaa taikka mallia toteuttaa tätä kuntarakennetta

lisäksi kyseinen laki olisi luonteeltaan niin sanottu puitelaki mikä tarkoittaa sitä että lakiin ei sisältyisi eri toimialoja koskevaa aineellista lainsäädäntöä

lainsäädännössä myös asetettaisiin sekä maamme kansainvälisiin sopimuksiin että euroopan unionin lainsäädäntöön sekä muihin poliittisiin sitoumuksiin perustuva pitkän aikavälin päästövähennystavoite kasvihuonekaa sujen osalta

esitys sisältää myös niin sanotusti sopeutumissuunnitelman jonka avulla pyritään vahvistamaan valmiuksia joilla voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen sekä siihen liittyviin riskeihin

valiokuntaryhmämme sekä perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että nyt ehdotettu ilmastolaki on monesta eri näkökulmasta varsin ongelmallinen

tämän johdosta näemmekin että maamme ilmastopolitiikan keskeisenä tavoitteena tulee olla se ettei niin sanotuilla kansallisilla tai kansainvälisillä päästövähennystavoitteilla vaikeuteta entisestään esimerkiksi eri yrityssektorien ja maa ja metsätaloussektorin toimintaa maassamme

tämä on varsin keskeistä jo siitäkin syystä että tiedossa on se että kansainvälisesti ja unionin tasolla tullaan tulevaisuudessa asettamaan yhä tiukentuvia päästörajoja alalle

toiseksi nykyisessä esityksessä näemme byrokratian lisääntymisvaaran olemassaolon hallituksen esitys kun toisi useita erilaisia raportointivelvoitteita eri ministeriöille

tämä sama pätee myös ilmastolain laatimisen yhteydessä

lopuksi painotamme sitä etteivät energia ja ilmastopolitiikan ohjauskeinot ole pelkästään lainsäädännöllisiä eivätkä täten saa tehdä ilmastopolitiikan suunnittelusta entistä sekavampaa

jos todellisia muutoksia tavoitellaan tulee tällöin keskittyä aidosti maailmanlaajuisiin ilmastosopimuksiin joissa myös niin sanotut suurvallat kuten yhdysvallat intia sekä kiina ovat mukana

edellä olevan perusteella perussuomalaisten valiokuntaryhmä esittää että lakiehdotus hylätään

arvoisa ministeri kesällä saitte pienen kohun aikaiseksi kun kommentoitte siihen suuntaan vähän että raamattu on tiettyjen lakien yläpuolella

pitäisikö tämä virsi palauttaa

jos yhtään ymmärsin edustaja myllykosken puheenvuorosta jotain niin me emme kyllä väheksy tässä mitään vaan ihan aidosti tuomme niitä asioita eteen minkälainen uhka tässä suomalaiselle yhteiskunnalle teollisuudelle ja työpaikoille on

näin suomen ja muiden saman ratkaisun tehneiden maiden valuuttakurssit kiinnitettiin peruuttamattomasti toisiinsa ja eurosta tuli valtioiden yhteinen raha

tuolloin maastrichtin sopimuksen katsottiin velvoittavan suomea mukanaoloon emun kolmannessa vaiheessa ja tuolloinen lipposen ykköshallitus ei nähnyt tarpeelliseksi järjestää asiasta kansanäänestystä vaan asia hoidettiin eduskunnassa valtioneuvoston tiedonantona tämän varmaan rajamäkikin muistaa

lipposen hallitus oli sitoutunut jo hallitusohjelmassaan täyttämään euroopan unionin talous ja rahaliiton lähestymiskriteerit jolloin suomen olisi niin päätettäessä mahdollista liittyä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen sen käynnistyessä

olen kuullut puhuttavan myös hallituksen arvovalinnoista eli sosialistien arvovalintoja on lapsilisien leikkaus

sen tulkitsen tarkoittavan suurkapitalistin ja suurpääoman puolustamista

suomen liittyminen euroopan talous ja rahaliittoon oli seurausta ennen kaikkea poliittisesta tahdosta viedä maamme suoraan euroopan ytimeen

eurojärjestelmän tärkeimpinä etuina nostettiin esiin muun muassa kaupan kustannusten väheneminen ja rahaliiton kilpailua lisäävät vaikutukset

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on kasvuun kannustava tasapuolisesti kautta koko suomen kuten edellisissä puheenvuoroissa on jo monesti todettu

järjestelmän erinomaisuutta hehkutettiin euron käyttöönoton myötä poistuvalla valuuttakurssiriskillä

sitten täällä on tullut tupakkavero käy minulle ihan hyvin ja on monta muuta vaihtoehtoa mitä voitaisiin verottaa

mahdollisena haittana tai uhkana eurojärjestelmään liittymisessä pidettiin alueelle tärkeän toimialan tuotanto olosuhteiden huononemista ja kokonaiskysynnän heikkenemistä

leikkauksien seurauksena kunnat joutuvat myös tinkimään peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta mikä tulee vaikeuttamaan lukemattomien pienyrittäjien ja kotitalouksien arkea

hallituksen esityksen mukaan hyvinä aikoina toteutettu varautuminen eli ylijäämäiset budjetit tulisivat mahdollistamaan häiriöiden tasaamisen huonoina aikoina

ensimmäinen todellinen haaste euroalueelle oli yksityisen sektorin ylivelkaantumisesta ja rahoitusmarkkinoiden kuplan puhkeamisesta käynnistynyt maailmantalouden taantuma

tämä seikka olisi tullut ottaa huomioon eurojärjestelmää luotaessa ja tämän tyyppisen kriisin mahdollisuus olisi pitänyt havaita järjestelmää luotaessa

tänään me elämme edelleen edellä mainitsemani maailmantalouden taantuman jälkimainingeissa ja todennäköisesti seuraavan taantuman alkumetreillä

nyt keskustelun aiheena olevassa valtioneuvoston tiedonannossa hallituksen ensisijaisena tavoitteena on turvata suomen talouskasvua ja työllisyyttä

sen lisäksi että euroopan väliaikainen rahoitusvakausväline nielee yhä enemmän ja enemmän euroja suomi on edellisellä hallituskaudella tehnyt useita tuhansia miljoonia euroja nieleviä toimenpiteitä talous ja rahoitusvakauden varmistamiseksi euroopan talousalueella

tällaisessa taloudellisessa tilanteessa olevalla maalla on euroopan talous ja velkakriisiin liittyvät kymmenien miljardien taloudelliset sitoumukset vastuut ja saatavat

tässä nähdään että verotuksen painopiste on siirtymässä kokonaan kulutukseen muun muassa arvonlisäveroon

nyt näitä asioita ollaan siirtämässä hamaan tulevaisuuteen pidentämällä ervvn varainhankinnalle annettujen takausten voimassaoloaikaa

toivoa sopii että varainhankinnan nykyinen historiallisen alhainen korkotaso säilyy sillä mikäli korkotaso nousee nousevat myös suomen takausvastuut

euroryhmän puheenjohtaja juncker totesi viime lauantaina euroopan unionin valtiovarainministerien kokouksen yhteydessä

valtiovarainministeriössä näkyy uskottavan suuriin palkkaveroihin erityisesti kuntien osalta jotka eivät voi lain mukaan periä kulutusveroa lainkaan toisin kuin monissa muissa maissa

kiteytetään nyt kerran vielä tämä perussuomalaisten linja kun ei se tunnu ainakaan männistölle ja heinoselle avautuvan